arvoisa herra puhemies

käytin tästä käsiteltävästä asiasta varsin perusteellisen puheenvuoron jo viime keskiviikkona kun tämä oli varsinaisessa lähetekeskustelussa ja nyt nostan esille aivan muutaman lisähuomion tähän kokonaisuuteen

toivon että valiokuntatyöskentelyn aikana tullaan täsmentämään muutamia puutteellisuuksia ja ristiriitaisuuksia joita tuosta esityksestä löytyy

näyttää nimittäin siltä että kaikkien sisältöä ei ole aivan riittävästi pohdittu käytännön työn tekemisen näkökulmasta

täytyy muistaa että siinä on yli tuhat sivua joten tämä ei ole mitään suurta kritiikkiä mutta kiinnitän kuitenkin huomiota siihen kaikki me tiedämme kuinka teoria ja käytäntö eivät aina lyö kättä toistensa kanssa niin tee sillä on paljon sellaisia että siellä on muutamia sellaisia kohtia joihin on erittäin tärkeää paneutua ja niitä on tärkeää vielä tarkemmin jatkojalostaa valiokuntatyön aikana

siitä lähtien kun erilaiset tällaiset epäkonventiaaliset pakkokeinot ovat olleet käytössä on aika ajoin aina arvioitu sitä onko lain käytännön toteuttaja toiminut oikein ja onko sitten menty jossain rajan yli

näin ei käsitykseni mukaan ole juurikaan tehty ja kaikki tuo toiminta josta on raportoitu on ollut sen mukaista kuin lainsäätäjät ovat aiemmin edellyttäneet

uskon ja luotan että jo tuossa edellisessä puheenvuorossani sekä nyt esittämäni asiat nostetaan valiokuntavaiheessa tarkempaan tarkasteluun erityisesti käytännön näkökulmasta katsoen

se on tärkeää ja tätä yhteistyötä pitää edelleenkin kehittää oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi sillä yhteistyöllä vaikutetaan tutkinnan valmistumiseen ja oikeudenkäyntien nopeutumiseen

oikeudenkäyntiprosessit lähtökohtaisesti rikosilmoituksen tekemisestä aina siihen viimeiseen muutoksenhakuoikeudenkäyntiin saakka ovat se oikeudenkäynnin mitta jota useimmiten arvioidaan

täytyy muistaa että kysymykseen siis tulee tämä kokonaisuus ei vain pelkästään oikeudenkäyntikäsittely vaan se on aivan siitä esitutkinnan alkuvaiheesta aina sitten tuohon viimeisimpään muutoksenhakutuomioistuimeen saakka kun tuo asian käsittely mitataan

yhteiskunnan poliisin ja syyttäjän ja tuomioistuimen haasteena on kansainvälistyvässä rikollisuudessa nopea kyky reagoida erilaisiin eteen tuleviin haasteisiin ja tilanteisiin ja ennen kaikkea se että heillä tulee olla ensiluokkainen lainsäädäntö ja välineistö käytettävissä

kuten alussa totesin edessämme on siis haasteellinen lakipakettikokonaisuus ja uskon ja toivon että se saadaan viedyksi loppuun tässä eduskunnassa siten että tarpeelliset lisäykset ja muutokset kyetään tekemään

se vaatii kuitenkin kaikilta osapuolilta valiokunnilta ministereiltä positiivista tahtotilaa ja olen sitä mieltä henkilökohtaisesti että missään tapauksessa kenenkään etu ei olisi se että tätä lakia tätä asiakokonaisuutta ei saataisi päätökseen tällä vaalikaudella

kokonaan toinen kysymys on se että tällä hetkellähän sisäasiainministeriön pelastusosastolla on pelastuslaki valmisteilla sitä kokonaisuudistusta tehdään paraikaa

sinällään en usko siihen että kovin moni pelastustoimi jää tekemättä tämän perusteella

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

laakso totesi tuossa että nämä euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tulleet tuomiot liittyvät siihen että asioiden käsittely ei ole ollut riittävän nopeaa

perinteinen suomalainen rauhanturvatoiminta ja sen nauttima arvostus perustuu korkeaan ammattiaitoon joka on rauhalliseen harkintaan ja sovittelutaitoon kytketty yhdistelmä osaamista ja luotettavuutta

tämä hallituksen esitys puuttuu juuri tuohon epäkohtaan

juuri tuolla tavoin tämä hallituksen esitys nopeuttaa tätä koska suurin syy minkä takia oikeudenkäyntejä lykätään eteenpäin on se että kaikkia asian prosessin osapuolia ei pystytä haastamaan koska heitä ei löydetä

laakson esittämään kritiikkiin siitä miksi nämä oikeudenkäynnit pidentyvät

tämän selonteon kirjaus ilmaisee yksiselitteisesti ja tyhjentävästi sen miksi suomen on tärkeää osallistua kriisinhallintaoperaatioihin

mielestäni on tärkeää että suomi osallistuu operaatioon mutta on myös perusteltua että suomen osallistumisen jatkoa arvioidaan vuosittain

suomella on tarkoituksena lähettää kriisialueelle komppania jonka tehtävänä olisi muun muassa partiointi siviilien suojelu rikollisuuden ehkäisy sekä turvallisen toimintaympäristön luominen

monelle suomalaiselle rauhanturvaajalle operaatio tuo paljon uutta ja arvokasta kokemusta sillä olosuhteet tsadissa ovat erittäin haastavat

pidänkin erityisen tärkeänä että alueelle lähtevien rauhanturvaajien palvelussuhteen ehtoja tarkistetaan ja että vaativaan toimintaympäristöön lähetettävät suomalaisrauhanturvaajat varustetaan kaikissa tapauksissa ensiluokkaisella välineistöllä

selonteossa saadun selvityksen mukaan alueen epävakaus sekä kapinallisten ja pakolaisten liikkuminen rajan yli ovat keskeisimpiä riskitekijöitä alueella

alueen turvallisuustilaan saattaa tuoda lisäksi merkittävää negatiivista lisäväriä kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomareiden mahdollinen päätös sudanin presidentti al bashirin pidätysmääräyksestä

se on mielestäni kauaskantoisempi päätös kuin esimerkiksi naapurimaamme ruotsin päätös vetää kriisinhallintajoukkonsa pois operaatiosta juuri silloin kun heitä tarvittaisiin siellä enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin

arvoisa puhemies

tämä vaatii paljon laajoja selvityksiä ennen kaikkea juuri siitä syystä että joissain tapauksissa on arvioitu että tämä järjestelmän muuttaminen saattaisi aiheuttaa ongelmia sitten myöskin vakinaisen palokunnan palkkausteknillisiin kysymyksiin

eräs sellainen tässä aloitteessakin mainittu asia mikä on tärkeä huomioida on se että tämä järjestelmä on hyvin erilainen eri puolilla maata ja yhtä yhtenäistä mallia ei ole olemassa

toinen asia totta kai erittäin tärkeä on se että koko maan pitää olla pelastustoimen alla tavalla tai toisella siinä yhdyn kyllä ed

mutta vailla ongelmia tämä ei missään tapauksessa ole

ehdotuksen mukaan rangaistus suoritettaisiin kokonaisuudessaan siis vapaudessa mutta tuomittua voitaisiin rangaistuksen aikana sekä teknisin välinein että muilla mahdollisilla perinteisillä keinoilla valvoa

sinällään esitys pitää varmuudella paljon hyvää tahtoa sisällään ja siinä on varmasti paljon hyviä käytäntöjä joita voidaan soveltaa uutena seuraamuksena rikoksista

ne ovat luettavissa tuosta hallituksen esityksestä mutta aivan pakko on kyllä ottaa esiin myös ongelmia joita siihen sisältyy ja ennen kaikkea sellaisia ongelmia jotka sotivat ainakin minun ja uskoakseni aika monen muunkin oikeustajua vastaan

siinä merkittävin asia on se että valvontarangaistukseen voitaisiin tuomita kahdeksan ehdottoman vankeusrangaistuskuukauden sijasta ja vielä lisäajatuksena olisi että kun yhdyskuntapalveluksen tuomitsemisen edellytykset puuttuvat niin tuolloin kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voitaisiin tuomita tästä teosta

tänä päivänä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus tuomitaan teosta joka väkivaltarikospuolella lähentelee törkeää pahoinpitelyä

kokonaisuudessa kuitenkin totean sen että se mikä tällä on keskeisin merkitys on nimenomaisesti tuo että näiden kaikkien terveystietojen toimittamisella tavoitellaan turvallisuutta ja aiemmin täällä mainittua varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrän vähentämistä ja se kokonaisuus on varmasti kaikkien etu

tässä tapauksessa on tapahtunut merkittävä pahoinpitely jossa rikoksen uhrille on aiheutunut merkittäviä vammoja

jos tuomio on kahdeksan kuukautta ehdotonta vankeutta on kysymys huumausaineiden levittämisestä myymällä välittämällä tai jopa salakuljettamiseen osallistumalla

näissä kaikissa edellä mainituissa kysymyksissä mielestäni se että tietyillä olosuhteilla tuo vankeusrangaistus voitaisiin muuttaa tällaiseksi valvontarangaistukseksi ei kyllä ole kaikkien oikeustajun mukaista

kiurun kovimpiin kannanottoihin kantaa

te arvostelitte kovasti tuota esitutkinnan johtamista ja tutkinnanjohtajan roolia siinä

eli kysymys kuuluukin onko tällaisen rikoksen tekeminen sovitettavissa tämän nyt esitettävän valvontarangaistuksen seuraamuksella

arvoisa puhemies

pidän sitä erittäin erikoisena kannanottona koska tämä on suomalainen malli

ennen kuin siirryn päivän varsinaiseen aiheeseen eli suomen tulevaan panokseen eun valmiusjoukoissa sanon muutaman sanan suomen nykyisistä kriisinhallintatehtävistä

kukaan ei ole missään kohtaa esittänyt että tätä arvioita pitäisi toisella tavalla muuttaa tehdä jonkin näköinen uusi tutkinnanjohtajuusarvio

jos asiaa kysyttäisiin asianomistajilta jotka ovat joutuneet tällaisen kyseisen rikoksen uhriksi ei tuota vastausta varmastikaan tarvitsisi arvailla

haluan kokoomuksen eduskuntaryhmän ja uskon että koko eduskunnan puolesta kiittää lämpimästi kaikkia niitä suomalaisia jotka palvelevat ja ovat palvelleet kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa

syyttäjän ja tutkinnanjohtajan ja yleensä esitutkintaviranomaisen yhteistyö on varsin mutkatonta tällä hetkellä

tehtävänne on vaikea ja usein myös vaarallinen

ja niitä keskusteluja lakeja joita kansalaisten oikeustaju ei hyväksy ja niitä keskusteluja on täällä eduskunnassakin kyselytunnilla ruodittu vaikka kuinka useasti ihan muutamia viikkoja sitten edellisen kerran

viimeaikaiset uutiset suomalaisten haavoittumisista afganistanissa ovat olleet raskaita mutta muistakaa että työnne on erittäin arvokasta ja tärkeää

ei tämä ole mikään tuhannen taalan paikka missä tutkinnanjohtajuus pitäisi määritellä kokonaan uudestaan

tässä lainsäädännössä on tehty paljon tarpeellisia käytännön muutoksia jotka ovat juuri sellaisia mitkä edesauttavat tätä rikosprosessuaalista eteenpäin viemistä

lain yksityiskohtaisissa perusteluissa on laajasti kuvattu tapauksia joissa valvontarangaistuksen tuomitseminen voisi tulla kysymykseen ja joissa se ei tule kysymykseen

muutamia huomioita siitä

valvontarangaistuksen tuomitseminen voisi tulla kysymykseen myös silloin kun aikaisempi ehdollinen vankeusrangaistus pannaan täytäntöön

eli lähtökohtaisesti ehdollinen määrätään täytäntöönpantavaksi kun vastaaja on syyllistynyt uuteen rikokseen josta seurauksena on vankeustuomio

vaikka suomen panos kansainväliseen kriisinhallintaan on edelleen vahva meitä ei joukkojen määrällä mitattuna enää voi kutsua rauhanturvaamisen suurvallaksi

jos vastaaja olisi aikaisemmasta valvontarangaistuksesta huolimatta jatkanut ehdottomaan vankeusrangaistukseen johtavien tekojen tekemistä valvontarangaistuksen määräämiselle olisi lähes kaikissa tapauksissa este

eun taisteluosastot perustettiin osaksi unionin nopean toiminnan kriisinhallintakykyä

taas ollaan tilanteessa jossa näin sanotaan mutta voidaan kuitenkin toisinkin toimia

valvontarangaistuksen ydin on yksilöllisesti suunniteltu toimintavelvollisuuden sisältävä päiväohjelma sekä velvollisuus pysyä asunnossa tai muussa valvontarangaistuksen toimeenpanoon soveltuvassa paikassa

kuten sanottu tässä on paljon hyviä elementtejä mutta minun kritiikkini lähtökohtaisesti nyt kohdistuu tuohon rangaistuksen ylärajan mittaamiseen kuten sanoin kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen

itse asiassa tässä nyt kun ministerikin on paikalla haluaisin tässä keskustelussa ihan vaan sivuta toistakin asiaa koska se on useaan kertaan keskusteluttanut täällä ja tietyllä tavalla välillisesti liittyy myöskin tähän kysymykseen

tämä aikaraja rajoittaa tehtäviä joita konseptin mukaan voidaan tehdä

edellisen kerran päällä hyväksyttiin laki muun tora kun täällä keskusteltiin siitä miten rangaistuksia lievennetään niin muuntorangaistusmahdollisuus poistettiin lainsäädännöstä eli sakoista

siihen tarvitaan lisää joustavuutta